en ole tavannut siinä kunnassa mistään ryhmästä yhtään poliittista päättäjää joka ei olisi sitä mieltä että meillä on yhdessä parempi mahdollisuus ne palvelut sen alueen ihmisille järjestää

olen sitä miettinyt voisiko olla kehiteltävissä sellainen järjestelmä joka mahdollistaisi pienen mutta kuitenkin jonkinlaisen tulokertymän ilman veroseuraamusta silloin kun se annetaan tämmöisen yleishyödyllisen yhdistyksen hyväksi nimenomaan nuorten kulttuuri tai liikuntaharrastuksen edistämiseen selaimeidea on varmasti kehiteltävissä ja rautakauppaa siitä entistä uusia muisteli sota tärkeä

lakiin lisätään myös laivaajan liikenteenharjoittajan ja asiamiehen ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset sekä muutetaan aluksen päällikön merellä tapahtuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä ja myöskin näitten ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyöminen säädetään rangaistavaksi

valiokunta käsitteli tätä asiaa perusteellisesti ja on tehnyt sinne muutamia teknisluonteisia muutoksia valiokuntakäsittelyn aikana mutta valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä ja elämää

sellainen idea olisi varmasti kehiteltävissä ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle tulevaisuusvaliokunnan saattaisi auttaa sitä että entistä useampi voisi tehdä tätä tärkeää työtä

yleiskeskustelu yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen tämä mietintö on yksimielinen

nyt käsiteltävänä oleva palkkatukilainsäädännön muuttaminen on ollut tänä keväänä kaikkein eniten työelämä ja tasa arvovaliokuntaa työllistävä lakiesitys ja tämä esitys on myöskin kehittynyt vielä valiokuntakäsittelyn aikana

sinne on tullut uusia muutoksia myöskin työ ja elinkeinoministeriön taholta ja sen lisäksi perustuslakivaliokunta on antanut tähän lakiesitykseen kaksi huomautusta jotka molemmat on otettu myöskin huomioon

arvoisa puhemies

työttömänä ollessaan he voivat päästä tähän palkkatukijärjestelmän piiriin

ymmärrän sen hyvin että suomi investoi uusiutuvaan teknologiaan erityisesti sen tuotekehitykseen

mutta kyllä samaan aikaan kun näistä asioista puhutaan pitää myöskin tajuta se että me puhumme sellaisista asioista jotka aivan oikeasti vaikuttavat meidän kilpailukykyymme vaikuttavat suomalaisten ostovoimaan

palaan tähän sarkkisen varsinaiseen puheenvuoroon ja olen kiitollinen siitä jos toivottavasti ainakin moni valkeakoskelainen kuuli tämän teidän puheenvuoronne

tänään kun maa ja metsätalousvaliokunta keskusteli luonnonvaraselonteosta me kuulimme luonnonsuojeluliiton asiantuntijalausuntona sanatarkasti

arvoisa puhemies

siellä ei ainakaan kukaan enää tästä eteenpäin luule että he asuvat periferiassa koska nimenomaan valkeakosken ammattikorkeakoulussa jossa itse olin opettajana kun tulin tänne eduskuntaan oli jo siihen aikaan erittäin paljon ulkomaalaisia opiskelijoita ja erittäin paljon eri maista koska pääsykokeita järjestettiin hyvin monissa maissa

ilmasto energia ja ympäristöpolitiikkaan taloudella ei saa olla mitään vaikutusta

jos tällä tavalla ajatellaan niin kuvittelemmeko me todella että meidän teollisuutemme tulee täällä pärjäämään kuvittelemmeko me että tavalliset suomalaiset joista täällä on puhuttu pystyvät maksamaan sen sähkölaskun joka tästä seuraa

eli ei ole mitään perustetta väittää ettei meillä joillain sellaisilla oppilaitoksilla jotka eivät sijaitse maakuntakeskuksissa tai kasvukeskuksissa olisi mahdollisuutta pärjätä tässä kilpailussa

kyllä tässä täytyy järkeä pitää mukana koska ihan yksin suomi ei pysty tätä maailman ilmastonmuutosta estämään vaikka meidän pitääkin olla siinä joukossa mukana

puhun tämän asian siinä mielessä vakavasti että olen saanut tämän vaalikauden aikana työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajan roolissa kuten ovat myöskin monet jäsenet saaneet vierailla erittäin monella sellaisella paikkakunnalla jossa on lopetettu metsäteollisuuden toimintoja

se on tärkeää että opiskelijat jäävät suomeen

haluan vain lyhyesti todeta että on erittäin hyvä asia että tämä on nyt saatu ratkaisuun ja maa ja metsätalousvaliokunta ministerin ehdotuksesta on asian vienyt eteenpäin

tämä ajatus on runsaat pari perusidea tämän taustalla on tietenkin se että niiden kolmannen sektorin toimijoiden jotka aidosti kilpailevat yksityisten yritysten kanssa pitää olla tasavertaisessa toimintatilanteessa

tässä oikeastaan jo aikaisemmissa puheenvuoroissa on hyvin käynyt ilmi se että olennaista on se että on metsänomistajan suostumus

ei se toki ainoa asia ole mutta jos vielä ajatellaan että esimerkiksi ydinvoimaratkaisua ei olisi tehty niin kuka tänne enää investoisi tai kuka täällä edes jatkaisi niitä teollisia toimintoja jotka täällä ovat

toisaalta on myöskin hyvä että jos näitä tietoja on vähän laajemmin saatavissa niin se varmaan piristää sitä metsänhoidon tehokkuutta

eli samaan aikaan kun me haluamme ja on tärkeää edistää ympäristöpolitiikkaa olla ajan hermolla tässä ilmastonmuutoksessa pitää kyllä pitää huolta myös siitä että meillä on taloudellinen kyky tätä politiikkaa harjoittaa johon me ryhdymme

myöskin valiokunnan mietinnössä on varsin selvästi tätä asiaa käsitelty

kuten tässä juuri äsken mainittiin niin metsänomistajien joukko on pirstaloitunut ja siellä se osaaminenkin sitten on vaarassa heikentyä

periaatteellinen linjaus on se että elinkeinotoiminta ei ole sellainen toiminta joka tosiasiallisesti ei sillä kyseisellä paikkakunnalla kilpaile minkään yritystoiminnan kanssa

kun on entistä enemmän sellaisia metsänomistajia joiden metsästä saama tulo ei näyttele kovin isoa roolia heidän toimeentulossaan niin silloin välttämättä se kiinnostus asiaa kohtaan ei ole hirveän iso joten on tärkeää että puukauppa saadaan liikkeelle mutta pitää silti kunnioittaa ehdottomasti sitä että vain metsänomistajan suostumuksesta nämä tiedot ovat saatavilla

jos on niin että sitä kahvilaa ja ruokalaa käyttävät pääosin vain työttömät itse ja se toimii samalla heidän tapaamispaikkanaan niin vaikka se verottajan tulkinnassa voidaan katsoa elinkeinonharjoittajaksi niin tässä yhteydessä se ei estä tämän palkkatuen käyttöä

jos sen sijaan tässä työttömien ruokalassa käy asiakkaita jotka ovat pois paikallisilta lounasyrittäjiltä niin silloin on tietenkin niin että tämä katsotaan elinkeinotoiminnaksi

täällä on toisena esimerkkinä omakotitalotalkkaritoiminta joka myöskään valiokunnan käsityksen mukaan ei ole elinkeinotoimintaa silloin kun annetaan sellaisia palveluita joita joko ei ole saatavilla normaaleista yrityksistä tai jos ostajakunta on niin vähävarainen että se ei pysty käyttämään niitä palveluita jotka löytyvät sitten näistä muista yrityksistä

arvoisa puhemies

koska siellä pääsee laaja alaisesti sitten paneutumaan näihin asioihin ja ottamaan kantaa nostan tässä vain muutamia yksittäisiä kysymyksiä

vastoin tapojani aloitan ensin paikallisesta kysymyksestä

koko valiokunnan työn ideana on ollut se että mahdollisimman vähän erityisesti tässä työttömyystilanteessa vaikeutetaan kolmannen sektorin mahdollisuuksia työllistää kaikkein vaikeimmin työllistettäviä

se on ollut se tavoite ja siihen on voimakkaasti näillä rajauksilla pyritty ja toivomme että kun te toimistoissa näistä käytännön ratkaisuja tehdään niin myöskin tämä on se mihin päädytään

parhaimmillaan kolmannen sektorin työllistäminen on silloin kun se toimii välityömarkkinana aitoihin työpaikkoihin

se on se tavoite mihin pitää pyrkiä

mutta on samassa yhteydessä tunnustettava että osa vaikeimmin työllistyvistä on myöskin sellaisia ettei ole reaalista odottaa että he edes välityömarkkinoiden kautta pääsevät normaaliin työelämään jolloin siellä on kaksi erilaista puolta jotka on tässä yhteydessä huomioitava

ja erityisen iloinen olen siitä että tässä on tämä riihimäen kolmioraide joka paitsi tarkoittaa tavaraliikenteen joustavoittamista itälänsi suunnassa myös mahdollistaa välillä tamperelahti ic tasoisen yhteyden joka on kytketty allegroon ja sitä kautta itään ja pietariin asti

arvoisa puhemies

tässä lakiehdotuksessa myöskin työ ja elinkeinotoimiston palveluprosessia nopeutetaan siten että työnhakijan palveluntarve arvioidaan ja työllistymissuunnitelma laaditaan kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta

ja perusajatus tämän hankkeen takana on se että tämä pietarin vaikutusalue saadaan ulottumaan myöskin läntiseen suomeen koska pietari on ainoa eurooppalainen metropoli joka on suomesta maanteitse ja rautateitse saavutettavissa

sähköisestä verkkopalvelun kautta tapahtuvasta työhakijaksi rekisteröitymisestä tulee ensisijainen tapa mutta rekisteröityä voi myös käymällä työ ja elinkeinotoimistossa

sitten laajempiin kohtiin

on tärkeätä että tässä näitä logistiikan pullonkauloja saadaan poistettua

ja tässä on ollut tämä viennin näkökulma hyvin voimakkaasti esillä kun näissä hankeratkaisuissa ja ylipäätään tässä selonteossa on myöskin erittäin voimakkaasti otettu esille tämä venäjä yhteys joka on laajemminkin osa hallituksen strategiaa

tämän asian osalta perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen missä tilanteessa tämä karenssi voidaan määrätä

perustuslakivaliokunnan näkemyksiä kunnioittaen valiokunta päätyi siihen että tämä karenssi määrätään silloin kun saapumatta on jääty ilman hyväksyttävää syytä

tässä näkyy myöskin voimakkaasti se että tulevaisuudessa entistä enemmän liikennepolitiikkaa tehdään niin että on kumppaneita ja kumppanit voivat olla kaupunkeja jotka saavat merkittäviä kaavoitushyötyjä näistä hankkeista tai kuten edustaja tynkkynen täällä aiemmin mainitsi jos vaikka raitiotie rakennetaan se nostaa rakennusten arvoa ja muuta

valiokunta on lisäksi tämän asian yhteydessä kiinnittänyt huomiota myöskin toiseen perustuslakivaliokunnan esittämään muutokseen joka koskee työmarkkinatoimenpiteisiin osallistuvien oikeutta vuosilomaan

tämä tarina on aika tavallinen jos järjestelmää ei muuteta

sen takia on hyvin merkittävää että eduskunta hallitus ja työelämä ja tasa arvovaliokunta ovat vieneet tätä muutosta eteenpäin

eli tavallaan on varmasti niin jatkossa että ainakin isompien kaupunkien tulee osallistua myöskin omalla kustannuksellaan niiden liikennehankkeiden rakentamiseen jotka niiden alueelle tehdään

tämän asian osalta valiokunta esittää lausumaa jossa hallitusta pyydetään kiirehtimään sellaisen esityksen tuomista jolla tämä vuosiloma asia hoidetaan kuntoon myöskin työmarkkinatoimenpiteissä olevien osalta

asia oli kolme vuotta kolmikantaisessa käsittelyssä mutta sieltä se ei edennyt mihinkään ennen kuin hallitus vei sitä voimallisesti eteenpäin

eli on ihan perusteltua tietenkin taata se että nämä isot merkittävät kaivokset saavat tuotteensa maailmalle mutta on myöskin perusteltua että ne osallistuvat omalta osaltaan niihin kustannuksiin erityisesti niiden väylien osalta jotka tehdään pelkästään yksittäisen kaivoksen tarpeista lähtien

tämä idea valiokunnan nyt esittämässä muodossa ja hallituksen esityksen mukaisesti on se että tästä asiasta neuvotellaan työpaikalla ja asia tehdään sopimusperusteisesti

yksittäisenä asiana mainitsen sen että täällä on sähköistys ylivieskaiisalmi radalle ja sehän on nimenomaan tämmöinen kaivosrata joka menee sinne kokkolan satamaan

kyse ei siis ole subjektiivisesta oikeudesta eli työnantajalla on oikeus kieltäytyä tällaisen vapaan antamisesta jos töitä ei pystytä järjestämään sillä tavalla että tämä vapaa on mahdollista

arvoisa puhemies

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy myös kaksi vastalausetta

arvoisa puhemies

käytännössä uskon kuitenkin että tämä tulee vaikuttamaan siihen että isoissa yrityksissä ja toivottavasti myös julkisella sektorilla linja muuttuu siten että tällaisissa tilanteissa jollaista äsken kuvasin toimimme jatkossa niin että omaishoitovapaa on mahdollista

lentoliikennestrategia tulee kokonaan uuteen tarkasteluun ja sekin kytkeytyy raideliikenteeseen sitä kautta että hyvin todennäköistä on että jatkossa on niitä kenttiä joilta pääasiallinen liikenne suuntautuu helsinkiin eli on syöttöliikennettä ja sitten liikkumista pääkaupunkiseudulle kun puhutaan tasosta pori seinäjoki jyväskylä lappeenranta tältä etäisyydeltä varmaan meillä on suuria tarpeita yrittää nopeuttaa raideliikennettä koska lentotoiminnan edellytykset ovat olleet varsin heikot

toinen on vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien ja toinen sosialidemokraattien edustajien tekemä ja niistä varmaan kuullaan lisää

arvoisa puhemies

tähän turvekeskusteluun ottaisin kanssa sen verran kantaa että myöskin maa ja metsätalousvaliokunta on tätä asiaa linjannut ja lukuun ottamatta vihreitä olimme yksimielisiä siitä että turpeen pitäisi saada hyväksyntä myöskin eu tasolle ja sitä pitäisi voida hyödyntää ainakin siltä osalta kuin sitä enemmän kasvaa kuin sitä käytetään

itsekin entisenä pienyrittäjänä tiedän että pienissä yrityksissä tällaiset asiat tavalla tai toisella järjestyvät joka tapauksessa koska henkilö jonka perhepiirissä on vaikea tilanne ei ole kovin hyvä työntekijä eikä jaksa paneutua työhönsä ja silloin tavalla tai toisella asia joudutaan joka tapauksessa ratkaisemaan

kun näistä kansainvälisistä kokouksista puhuttiin niin viime maanantaina ja tiistaina oli maatalousvaliokuntien eu tason kokous komissaari oli myöskin siellä paikalla ja keskusteltiin siitä mikä on tämä maailman ruokapulan tilanne

se on sitten eri asia että isommista kaupungeista tampere turku oulu jossain määrin varmaan myös kuopio on suoria yhteyksiä maailmalle

tähän liittyy olennaisena osana myöskin se että jos työnantaja palkkaa omaishoitovapaalle jäävän henkilön tilalle sijaisen niin kun omais hoitovapaalle jääneellä henkilöllä on oikeus hoitosuhteen päättymisen jälkeen kuukauden sisällä palata takaisin töihin silloin työnantajalla on oikeus päättää korvaavan työntekijän työsuhde

ja tietenkin jos ollaan siellä kauempana oulussa on perusteltua kehittää siitä kentästä koko kalottialueen keskus ja yrittää saada sinne myöskin koko pohjoisen euroopan lentoliikennettä

vaikka se onkin vähän niin kuin koleran ja ruton välillä keskustelisi niin siitä huolimatta on hyvin tärkeätä että maailmanlaajuisesti tämä biopolttoaineen tuotanto ei syö tilaa ruuantuotannolta

haluan vielä ihan lopuksi sanoa kilometrikorvauksista sen että täytyy siltä pohjalta tämä asia ratkaista ettei niitä lähdetä rankaisemaan joilla ei ole mitään muuta tosiasiallista vaihtoehtoa kuin oman auton käyttö

toki on sanottava että tähän liittyy se puoli asiassa että etukäteen ei voida tietää hoitosuhteen kestoa ja se tietysti tuo joitakin käytännön ongelmia työpaikoilla

tietenkin kaikkein tärkeintä on se että hoidettava saa mahdollisimman inhimillisen kohtelun joka omaishoidossa on usein paras mahdollinen

arvoisa puhemies

valiokunta kävi tästä asiasta useaan otteeseen keskustelua kuuli asiantuntijoita niin työmarkkinajärjestöjen kuin omaishoitajien edustajia

valiokunta teki tähän alkuperäiseen hallituksen esitykseen yhden merkittävän muutoksen eli valiokunta esittää soveltamisalan laajentamista siten että perheenjäsenien lisäksi on mahdollista hyväksyä henkilö joka on hoidettavalle henkilölle muu läheinen

metsä kasvaa noin kuusi e

arvoisa puhemies

käytännössä tämä rajaus tulee omaishoidon tuen kriteerien myöntämisrajoista ja se tarkoittaa sitä että tämä muu läheinen on jo aiemmin osallistunut hoitovastuuseen eli hän on siis todellakin läheinen sille hoidettavalle henkilölle

ei ole kommenttipuheenvuorosta kyse mutta sen verran täytyy kyllä edellisen puhujan alkupuheenvuoroa kommentoida että minä ymmärrän että demareilla on käynnissä tämmöinen työperäisen maahanmuuton vastainen kampanja mutta ei kyllä huonomman asian yhteydessä voi sitä ottaa esille kuin maaseutupoliittisen selonteon kun tiedetään että meillä maatalouslomitus on hyvin pitkälle ulkomaalaisen työvoiman varassa ja kaiken lisäksi jos tähän maahan työvoimapula tulee niin vasemmistoliiton ed

valiokunta keskusteli myöskin omaishoitajan irtisanomissuojasta

näistä jalostellaan sitten pirkanmaalla paperia ja kartonkia ja pirkanmaalla on moni tehdas joutunut lopettamaan tässä vuosien varrella toimintansa

tässä hallituksen esityksessä omaishoitajan irtisanomissuoja siis tarkoittaen sitä mikä on työmarkkinoilla omaishoitajan asema kun hän palaa takaisin omaishoitojakson jälkeen työelämään on järjestetty samalla tavalla kuin vuorotteluvapaalta palaavalle henkilölle

jos turva olisi parempi se itse asiassa tarkoittaisi sitä että turva olisi silloin omaishoitovapaalla olevalle parempi kuin sille joka on tekemässä töitä siellä yrityksessä joten tätä kohtaa ei voitu tällä tavalla muuttaa

ensimmäinen on se mikä on maaseutuelinkeinojen tulevaisuus miten voidaan turvata kotimainen ruoantuotanto miten voidaan turvata maatalouden kannattavuus sekä etelä suomen alueella jossa tukitaso on heikompi että pohjoisessa ja siihen tietysti liittyy olennaisesti myöskin markkinoiden tilanne kuten ministeri täällä jo aikaisemmin sanoi

siinä on mukana kartonki päällystetyt paperit pahvit ja näin että ei mistään pienistä asioista ole kysymys

metsää voidaan käyttää ja siinä pitäisi ottaa myös huomioon että puusta voidaan saada uusia tuotteita joita emme tiedäkään ja metsää voidaan käyttää retkeily ja virkistyspalveluihin ynnä muihin

siihen liittyy tietysti myöskin se kuinka hyvin me edunvalvonnassamme onnistumme euroopan unionissa ja tietysti myöskin kotimainen päätöksenteko

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että seurataan tämän perhevapaan toteutumista ja sen takia valiokunta esittää kahta lausumaehdotusta jotka luen

koska myös paino ja kirjoituspapereiden kysyntä on euroopassa laskenut korostuvat biotalous ja uudet mahdollisuudet eli puutuoteteollisuuden kehittäminen bioenergia biopolttoaineet biokemian tuotteet ja sellujalosteet

toki maaseudulla on muitakin mahdollisuuksia maaseutumatkailussa ja monella muulla sektorilla joita valiokunta kävi varsin kattavasti läpi

eduskunta edellyttää että hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle esitykset virkamieslakien muuttamiseksi siten että mahdollisuus saada perheenjäsenen tai muun läheisen hoitoon tarkoitettua vapaata koskee myös virkamiehiä

on kuitenkin niin että maaseudun palvelutuotantoa ja suomen asuttuna pysymistä kattavasti ei voida ratkaista pelkästään sillä että perinteinen maatalous ja siihen jo mainitsemani liitännäiselinkeinot pysyvät kannattavina koska kuten ed

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä tätä kumppanuusmallia pidän sinänsä välttämättömänä vaikka ymmärrän kyllä edustaja rajamäen kannanoton siinä että tässä täytyy tietysti edetä maltillisesti koska tiedän kyllä sen että valtaosa suomalaisista kunnista on sellaisia että vaikka sinne tehdään merkittävä eli tämä on pieni siellä istuu merkittäväkin liikennehanke niin siitä tulee kyllä huomattava hyöty liikenteen sujumiseen mutta siitä ei tule huomattavaa arvonnousua kenellekään

toki tämä on iso kysymys ja siinä on monia ulottuvuuksia joista on varmasti aluepolitiikka alueelliset vaikutuksetkin yksi asia mutta kyllä se isoin asia tässä kuitenkin täytyisi koko ajan pitää kirkkaana mielessä

lahtela sanoi siinä olen hänen kanssaan samaa mieltä ollaan menossa kohti isompia tuotantoyksiköitä ja se myös tarkoittaa sitä että entistä vähemmän on niitä henkilöitä jotka saavat niistä elantonsa

arvoisa puhemies

näitä muutamia ajatuksia

koska kyse on merkittävästä uudistuksesta on hyvin tärkeää että sen toteutumista myös seurataan onko tarpeen muuttaa käytäntöjä siitä mitä nyt tullaan säätämään

itse tässä ymmärränkin tämän skaalan isontumisen ja olen kyllä huolissani työvaltaisen maatalouden parissa olevien henkilöiden työssäjaksamisesta koska kyllä ne suurimmat riskit kun on paljon investointeja ja tietysti on otettu myöskin velkaa liittyvät nimenomaan siihen että oma terveys säilyy ja siinä on ihan todellisia haasteita

arvoisa puhemies

toki sen ihan tarkan arvon määrittäminen paljonko minkäkin hankkeen perusteella jonkun maan arvo nousee on kohtuullisen vaikeata ja se on varmaan osasyy ettei asia ole hirveästi edennyt

se selittää minkä takia näitä määrärahoja on käyttämättä

mitä sitten tulee näihin korvauksiin niin nehän ovat lähtökohtaisesti valtiovarainvaliokunnan asiaa mutta tämän työmatkavähennyksen osalta en kyllä missään nimessä halua että siihen tulee muutoksia

minä en ainakaan halua kyseenalaistaa niitä valintoja joita puolustusministeriö puolustusvoimat ovat tässä yhteydessä tehneet vaan pidän niitä järkevinä

paatero tästä käytti puheenvuoron aikaisemmin ovat väittäneet että pitkäaikaistyöttömien työvoimapoliittiseen koulutukseen ja tukityöllistämiseen ei olisi varoja niin kyllä se nyt vaan on niin että niitä on per työtön ja per pitkäaikaistyötön huomattavasti enemmän kuin oli silloin kun sosialidemokraateilla oli työvoimaministeri

valtaosa heistä on iäkkäitä henkilöitä jotka hoitavat iäkästä puolisoaan mutta kun ikärakenteemme muuttuu niin entistä enemmän edessä on tilanteita jolloin siellä on se yksi iäkäs ihminen yksinään joka tarvitsee lastensa hoitoa

tässä selonteossa todetaan että maaseudun tulee olla yhdenvertaisessa asemassa koko maahan nähden

ja ymmärrän sen että jos me emme esimerkiksi moderniin aseteknologiaan panosta niin ei meillä sitten kyllä kovin pitkään ole uskottavaa puolustustakaan

tarkoitan tällä esimerkiksi sitä että on varsin luonnollista että vaikka täällä kyläkoulujen puolesta on puhuttu ettei maaseudulla myöskään koulupalvelu voi millään olla kaikille yhtä lähellä kuin se on kaupungissa mutta riittävän lähellä niiden tärkeiden palvelujen pitää olla jotta siellä maaseudulla voi asua myös sellaista väkeä joka ei suoranaisesti saa elantoansa siitä maataloudesta tai sen liitännäiselinkeinoista tai ainakaan pääosin saa elantoansa siitä

se on sitten eri asia että jos työttömyys nyt olennaisesti nousee kuten vaara on niin tietenkin on niin että silloin pitää korottaa myöskin näitä työvoimapoliittisen koulutuksen resursseja

meidän on oltava siinä kehityksessä mukana ja meidän on mitoitettava niin meidän henkilöstökulut toimintakulut kuin sitten asehankintakin sillä tavalla järkevästi että päästään parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen

mutta tällaisia tilaisuuksia tulee olemaan paljon ja siinä mielessä tällä lailla on erittäin iso merkitys että se mahdollistaa sen että työntekijä voi jäädä pois töistä palata sinne ja halutessaan hoitaa omaa vanhempaansa koska tämä on kuitenkin se tyypillisin tilanne mistä tässä puhutaan

eli siihen on reagoitava ja erityisen tärkeää on nyt tässä huomata se että kun näitä lomautuksia tulee ja on jo tullut pystyttäisiin tavalla tai toisella se lomautuksen aika hyödyntämään esimerkiksi ammatissa osaamisen lisäämisessä

erittäin tärkeänä pidän myös sitä että yleinen asevelvollisuus säilyy

tämä olisi ihan olennainen kysymys

jos ajattelee omaa vaalipiiriäni niin pirkanmaalla maaseudun kehittämismahdollisuudet aika pitkään riippuvat siitä mikä mistäkin pisteestä on etäisyys tampereen keskustorille